lähdin pohtimaan tätä lakia ihan tavallisen kuluttajan näkökulmasta ja lähtien siitä että tämä laki tekstinä on kyllä sellaista hepreaa että tätä joutuu kovasti lukemaan että ymmärtää mistä tässä on kysymys

arvoisa puhemies

vistbackan kanssa

on tärkeää että pääsemme hyödyntämään biopankkeja siten että niiden avulla voidaan konkreettisesti saada nykyistä enemmän terveyttä

kuten ed

räsäsen skeptisyyttä

tietenkin monia muitakin keinoja on

hämmästytti itseänikin kun luki näitä

meillä on vahvaa osaamista ja kansainvälisestikin tunnettua tutkimustyötä

tallqvistillekin on todettava että ei ole kysymys pakoista eikä pakottamisesta vaan annetaan oikeus äänestää nuorille heidän halutessaan

siltä osin voi todeta että laki on varmasti ihan paikallaan että saadaan myös epäilyksenalainen henkilö jos mahdollisesti onkin syytön mahdollisimman nopeasti todettua syyttömäksi

tavallinen kuluttaja harvemmin kuitenkaan kulkee kovinkaan paljon maiden välillä saati sitten maksaa maiden välisiä maksuja

on todettava että osallistuminen luo myöskin osallisuutta

tällöin herää kysymys miksi emme käytä sitä valtavaa sairaanhoitajien osaamispotentiaalia mitä heillä on tarjolla ja vielä kun me lisäämme tämän täydennyskoulutuksen kun meillä on edelleen akuutti ongelma siinä että lääkäreitä ei ole tarpeeksi

suuren valiokunnan kokouksen lähestyessä asian käsittely joudutaan keskeyttänyt viinanen puheenvuoro vielä kierros ennen ennen sitä pystyy pentti oinonen

mutta näissä tilanteissa meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin nollatoleranssi eli kun pienikin epäilys löytyy niin se tulee tutkia mahdollisimman nopeasti ja pikaisesti

tulevaisuudessa riskienhallinta vääjäämättä monimutkaistuu ja silloin on tärkeää että elintarvikeketjun valvonta on vankalla pohjalla myös tulevaisuudessa

yhden vuoden ajan olla epäilyksen alla saattaa olla hyvinkin pitkä aika ja tuskallinen aika niin lapselle kuin hänen perheelleen

viime kädessä on kuitenkin kyse siitä mitä voimme tehdä jotta voimme nykyistä enemmän parantaa sairauksia ja ehkäistä sairauksia pelastaa ihmishenkiä antaa enemmän elinvuosia

ruuan puhtaus ja turvallisuus eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyys

samoin pohdituttaa se mitä tapahtuu kun jatkossa pankki tai luottoyhtiö ei enää saisi estää kauppiasta perimästä asiakkailtaan maksu tai luottokortin käyttämisestä aiheutuvia todellisia kustannuksia

kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa että on pidettävä määrätietoisesti huolta laadukkaasta ja turvallisesta elintarviketuotannosta jotta kuluttajien luottamus elintarvikealaan voidaan säilyttää

puhemies

meidän on tuettava samanaikaisesti tutkimustyötä esimerkiksi mikrosiruteknologiaa jossa sirutestillä voidaan tunnistaa muun muassa geenivirheeseen perustuva perinnöllinen sairaus joka tuli täällä jo aikaisemminkin esille

ukkola on siinä oikeassa että televisio nykymuotoisena välineenä taitaa olla katoava luonnonvara ja tulevaisuutta ovat verkot joissa sisältö liikkuu

arvoisa puhemies

valtion tuotto ja kululaskelmaa katsoessa voi todeta yhden ilahduttavan seikan

päättäjien ja elintarvikealan on omilla toimillaan vastattava kuluttajien kasvaneeseen vaatimustasoon ja tarpeeseen tietää yhä enemmän elintarvikkeiden taustoista ja tuotantotavoista

ensinnäkin pakkojäsenyys ei ole tätä päivää eikä se maistu kovinkaan hyvälle

jo varhaisessa vaiheessa voidaan ihmiselle antaa elämäntapaohjeet joilla voidaan ehkäistä korkeaa kolesterolia ja siihen liittyviä sairauksia

kasvi oli siinä mielessä oikeassa että näissä asioissa ei kannata överiksi viedä koska käytännössähän tilanne on vain se että internetissä tämän sisällön epätoivotun sisällön poistaminen on lähes toivoton tehtävä

sitten jäin pohtimaan ongelmaa matkapuhelimella tehtyjen maksujen osalta jotka tulisivat lakiin silloin kun teleyritys toimii yksinomaan maksujen välittäjänä

ensinnäkin kiitokset valtiontalouden tarkastusvirastolle ja myös meidän valiokunnallemme erittäin hyvästä työstä ja siitä että on nostettu merkityksellisiä asioita tarkasteluun

tästä on hyvä jatkaa koska kelan osalta tiedän että siellä on paljon tietoa väärinkäytöksistä ja he myös antavat niitä tietoja eteenpäin poliisille mutta poliisin näkökulmasta nämä ovat aika vähäisiä rikoksia ja sitä myötä kun he joutuvat varmasti siellä priorisointeja tekemään ei siellä ensimmäisenä lähdetä tutkimaan niitä kotitalouksien sosiaaliturvan väärinkäytöksiä

tutkimusotteessa tulee huomata se että ammattikorkeakoulujen tulee keskittyä kehittävään ja soveltavaan ja hyvin käytännönläheiseen tutkimusotteeseen

lisäksi ikärajankin seuraaminen on myös toivotonta

mutta silti samaan aikaan on syytä kiinnittää huomiota siihen että mitä nopeammin me saamme tuotot ja kulut vastaamaan sitä parempi tilanne myös meillä tulee olemaan taseen puolella joka kyllä asettaa aika vakavia huolenaiheita

itselläni tämä itse asiassa ei näy siellä teleyrityksen laskussa vaan tämä yhtiöhän ne laskuttaa joka toimittaa sen parkkimaksun jolta osin kuluttaja saa sen tiedon

maailmanlaajuiset elintarvikemarkkinat ovat mahdollisuus

mutta toisaalta en yhtyisi kuitenkaan siihen että olisi mahdotonta lähteä myöskään katsomaan sitä mikä on lasten kannalta parasta

tämä tuo mukanaan jopa ihmishenkien pelastuksia ja myös kustannussäästöjä kun turhat uusintakäynnit ja eri lääkkeiden kokeilut jäävät historiaan

näkisin että tämän seuraavan vaiheen tehtävä on löytää tämmöinen asiallinen järjestelmä jossa me pystymme eräällä tavalla ehkä suodattamaan mutta löytämään tapa jolla me lapsille annamme sisältöjä oikealla tavalla

meillä on vähän esimerkiksi ruokamyrkytyksiä ja niistäkin lähes puolet aiheutuu virheellisistä säilytys tai käsittelylämpötiloista tai sairastuneen työntekijän käsistä

ehkä tässä pitäisikin olla ihan ikioma iskuryhmä poliisilla joka keskittyisi täysin kotitalouksien sosiaaliturvan väärinkäytöksiin jolloin myös se asiantuntemus keskittyisi ja sitä kautta voitaisiin myös tehokkaita malleja löytää sosiaaliturvan väärinkäytöstilanteiden estämiseksi

uudistus aiheuttaa kustannuksia niin pankeille luottokorttiyhtiöille ja teleyrityksille kuin myös kuluttajille varsinkin jos kaupat lähtevät perimään tätä provisiota

on sinänsä arvioitava opiskelijoiden terveydenhuollon asemaa uudelleen varsinkin kun käynnissä on sote rakenne ja rahoitusuudistus

siltä osinhan on kysymys hyvin kivuttomasta konstista kun ei tarvitse lähteä leikkaamaan mistään pois vaan se on myöskin samalla oikeudenmukaisen ja reilun yhteiskunnan rakentamista kun ne jotka haluavat veroja kiertää tulevat myös sitten tulevaisuudessa veroja maksamaan

onneksi olemme valtio jolla on ehkä vähän toisenlainen hallinta rahavirtoihin eikä tarvitse pelätä tappioiden muodostumista niin paljon kuin yrityselämässä

toinen hyvä konsti on ollut kotitalouksien näkökulmasta kotitalousvähennyksen käyttöönotto joka on ehdottomasti yksi konkreettisimmista tavoista

vähintään näiden uudistusten yhteydessä tulee myöskin ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoasiat ratkaista

meidän on oltava kuitenkin tarkkaavaisia ettei uusista teknologioista aiheudu vahinkoa ihmisten terveydelle luonnolle tai eläimille

pahimmillaan masennusta sairastava voi syödä kuukausia väärää lääkettä

kuten selonteon tavoitteissa sanotaan uusien teknologioiden ja materiaalien käyttöönotto edellyttää niihin liittyvien riskien selvittämistä ja tarvittaessa lainsäädännön kehittämistä

se mikä herättää pohdinnan on se miten vieraan pääoman osalta on tulevaisuuden näkökulmista hallintaa

toivottavasti tulevaisuudessa voidaan potilaalle antaa juuri se oikea lääke kun pystytään tunnistamaan aivoista reseptorityypit ja sitä myötä antamaan täsmälleen oikea hoito ja lääkitys

kyllä voin edelleen kysyä mutta sain jo kysymyksen ja kysymys kuuluukin

on hienoa nähdä että täällä ei ole nostettu pelkästään verovajetta esille vaan on otettu esille myös ne toimenpiteet joilla verovajetta voidaan lähteä poistamaan ja siltä osin on hyvin ansiokkaasti käyty läpi niitä konsteja

mitä konkreettisia tekoja meillä on tulossa kuntapuolelle kuntanormien purkamiseksi otetaan esimerkkinä yrityksiä koskevat asiat

diagnostiikka tulee ehkä tulevaisuudessa nousemaan nykyistä merkityksellisemmälle tasolle mikä tulee myös näkymään meidän rakenteissamme ja toiminnan organisoinneissa

varmasti kokonaisvaltaista tarkastelua tarvitaan alueiden osalta ja samaan aikaan myös sitä kokonaisvaltaista tarkastelua otetaan vaikka tiede tutkimus ja opetus miltä osin päästään niihin tarpeellisiin laadukkaisiin lopputuloksiin

toinen asia jonka haluaisin nostaa esille liittyy osin tässä mietinnössä esiin nousseisiin ta loudellisiin vastuisiin

yksi lausumista koskee kynnysarvojen kaksinkertaistamista

arvoisa puhemies

edustaja vahasalo nosti ammatilliset pätevyydet esille

silloin peruskysymys on että onko nyt tehty ratkaisu sellainen että me voimme todella yksikanavaisen rahoituksen tehdä ja tehdä rakenteen jossa selkäpotilas pääsee heti hoitoon yhteiskunta säästää ja saamme myös lisää työpäiviä

siinä kohdin meillä valiokunnassakin tuli pohdintaa juuri tästä että kun eussa tehdään näiden samojen asioiden kanssa töitä ammatillisella puolella puhutaan ammattikorteista ja muista niin meidän ei ehkä kannata samaa pyörää keksiä monessa paikassa uudestaan vaan osa tehdään siellä eurooppa tasoisesti ja vaikka niin että pohjoismaat ovat etunojassa niitä viemässä eteenpäin ja rajaesteitä poistamassa

meidän suomalaisen innovaatiopolitiikkamme kannalta tämä on ehkä yksi merkittävimmistä kysymyksistä joka tulee myös tulevina vuosina nostaa esille osana elinkeinopolitiikkaamme

sen myötä kansanterveyden kehitys uhkaa kulkea väärään suuntaan

tietenkin tässä on ongelma mistä suunnasta katsotaan ja mitkä ne kriteerit ovat mutta varmasti näihinkin löytyy omat ratkaisut

ja tänä päivänä kun eletään myöskin digitaalisessa maailmassa yhä enemmän niin myöskin tämmöiset verkostomaiset toimintamallit ovat entistä enemmän mahdollisia

tämä alue tulee tuomaan meille suoraan myös uusia tutkijatyöpaikkoja ja toivottavasti myös kansainvälisiä tutkijoita houkutellaan suomen maaperälle

otetaan yksi esimerkki näiden vastuiden sisältä

samoin markkinaoikeudessa mikä tuli aikaisemmin jo esille saatetaan riidellä hyvinkin pienehköistä hankinnoista pitkään ja kalliisti

ne tuovat myöskin ratkaisuja todennäköisesti tähänkin kysymykseen

tietenkin tästä herää viimeisenä pohdinta mitä liiketoimintamahdollisuuksia tämä tuo mukanaan mitä me sitten voimme viedä vientituotteina muualle maailmaan

se tarkoittaa sitä että meidän tulee tulevaisuudessa tämä summa maksaa meidän valtion eläkettä ansaitseville

koko ex

pohdimme valiokunnassa paljolti tätä seurantakysymystä ja pohdittiin että aika usein me laitamme näihin mietintöihin tämän seuranta asian

viiva

sinänsä normaalitilanteessa jossa me lähdemme siitä että valtiolla on nykyinen määrä työntekijöitä ja palkkataso suurin piirtein pysyy samana siltä osin voisi sanoa että tilanne ei olisi huolestuttava mutta tilanne jossa on tavoite julkisen sektorin työntekijämäärää laskea johtaa siihen että per työntekijä vastuut myös kasvavat ja siltä kohdin myöskin kustannukset

arvoisa puhemies

tässä meillä voisi olla pohjoismaisittain valittu vahva tutkimusalue jossa voisimme olla yhdessä viemässä pohjoismaista tutkimusta kohti kansainvälistä huippua

kun tiedämme että omaa veri solu tai kudosnäytettämme käytetään aikaansaamaan lisää terveyttä myös itsellemme meidän on myös helpompi hyväksyä näytteidemme tallentaminen ja hyödyntäminen

elintarvikepakkauksista tulisi saada helpommin selville kuinka paljon ruoka sisältää esimerkiksi lisättyä sokeria tai tyydyttyneitä rasvoja